tässä edustaja jokinen toi hyvin esille näitä tupakkaveron korotukseen liittyviä pääkohtia

tässä valiokunnan tänään hyväksymässä mietinnössä on myös mainittu että valiokunta pitää maksutonta kerhotoimintaa tärkeänä sillä se antaa lapsille mahdollisuuden harrastamiseen jos heidän perheillään ei ole muuten mahdollisuuksia vaikean taloudellisen tilanteen ja harrastusten korkean hinnan vuoksi tähän ottaa osaa

mutta totean nyt vielä itse että hallituksen esitys tästä tupakkaveron vaiheittaisesta korotuksesta seuraavien kahden vuoden aikana on mielestäni erittäin perusteltu

nämä korotuksethan muodostavat ensimmäisen osan hallitusohjelmaan kirjatuista hallituskauden aikana suunnitelluista tupakkaveron korotuksista

tämä nyt käsiteltävä esitys on hyvin linjassa hallitusohjelman kanssa jossa korostettu tavoite on keventää varsinkin työhön ja yrittämiseen liittyvää verotusta ja toisaalta kiristää erinäisiä haittaveroja

toivottavaa onkin että tällä korotuksella saadaan vähennettyä tupakointia ja erityisesti nuorison osalta heikennettyä tupakkatuotteiden kysyntää

sisäministeri mainitsi aiemmin tänään että kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja siihen edustaja elokin otti äsken kantaa

tässä valiokunnan mietinnössä on mainittu se riski että jos veronkorotus tehtäisiin yhdellä kertaa kuten kristillisdemokraatit esittää niin myös laiton maahantuonti kasvaisi merkittävästi ja kuten edustaja tanus tuossa äsken totesi tässä tapauksessa jouduttaisiin lisäämään muun muassa viranomaisten valvontaresursseja

näillä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneilla hakijoilla voi toisinaan olla suurikin motivaatio jäädä oleskelemaan suomeen ilman viranomaisten tietoa ja samalla valitettavasti kasvaa myös riski rikolliseen toimintaan ryhtymisestä

arvoisa puhemies

nämä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt olisikin tarkoituksenmukaista siirtää joko säilöönottoyksiköihin tai sitten hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti perustettaviin tehostetusti valvottuihin ja vain minimipalveluita tarjoaviin palautuskeskuksiin ja niiden perustamisestahan on maininta myös tässä selonteossa

kuten edustaja juvonen toi avauspuheessaan esille niin lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittavien rangaistusten vähimmäistason nostaminen vastannee hyvin selkeästi kansan yleistä oikeustajua ja tahtotilaa

lainsäädännön tehtävänä on suojata kaikkein heikoimpien kansalaisten oikeuksia ja mielestäni tämä korostuu erityisesti lasten hyväksikäytön osalta

arvoisa puhemies

ministeri jo lähti mutta olisi ollut mielenkiintoista kuulla miten ja missä aikataulussa näiden palautuskeskusten käyttöönoton valmistelu etenee

kuten edustaja hongisto äsken toi ansiokkaasti esille jää hyväksikäytöstä uhrille helposti elinikäiset arvet

samoin edustaja maijalan esittämä kertomus oli koskettava ja osoitti ettei ehdollinen rangaistus ole tekijälle millään muotoa riittävä

erityisesti nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa jossa muun muassa leipäjonot ovat valitettavan pitkiä on erittäin tärkeää sekä moraalisesti taloudellisesti että ympäristösyistä että mahdollisimman suuri osa nykyään pois heitettäväksi aiotusta ruoasta saataisiin ruoka apua tarvitsevien piiriin

arvoisa puhemies

pidän äärimmäisen hyvänä kehityksenä sitä että eduskunnan enemmistön tahtotilana näyttää yleisestikin olevan väkivalta ja seksuaalirikosten rangaistusasteikon tiukentaminen

edustaja koski otti äsken esiin sen että elintarviketeollisuuden ja kauppojen tulee muillakin tavoin pyrkiä vähentämään ruokahävikkiä

hän otti esimerkiksi pakkauskokojen pienentämisen ja tämäkin keino on toki ilman muuta tarpeellinen mutta tällä käsiteltävänä olevalla lakialoitteella on oma osansa ruokaa koskevia asenteita sivuavassa keskustelussa

ei tämäkään lakialoite tietenkään ratkaise kaikkia aiheeseen liittyviä ongelmia mutta se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

tässä edellisessä keskustelussa todettiin näistä edellisen hallituksen toimista

haluan kyllä itse asiassa nyt itse kuitenkin kiittää edellisen hallituksen sisäministeri räsästä joka mielestäni oli yksi sen hallituksen parhaista ja tietysti myös pitkäaikaisimmista ministereistä

tässä täydentävässä talousarvioesityksessä on paljon muitakin määrärahoja sisäasiainministeriön pääluokkaan myönnetty jotka varmasti lisäävät maamme sisäistä turvallisuutta

edustaja hakkarainen otti äskeisessä puheenvuorossaan kantaa siihen että me täällä suomessa varmistamme nykyään viimeisen päälle tarkasti etteivät turvapaikanhakijoiden edut ja oikeudet tule millään muotoa ja missään tapauksessa jäämään huomiotta

itse asiassa taidamme tosiaan olla tässä asiassa jopa sinisilmäisiä

edustaja hakkarainen vertasi hyvässä puheenvuorossaan suomen maahanmuuttopolitiikkaa australiaan jossa sikäläiset prosessit on rakennettu ensisijaisesti kansakunnan edun näkökulmasta ja painottaen pitkälti hakijan sopeutumiskyvyn merkitystä

kun otetaan vielä huomioon että australia kuuluu suomen kanssa samaan länsimaiseen kulttuuripiiriin olisi meillä hyvä mahdollisuus ottaa oppia sieltä myös maahanmuuttopolitiikassa

tämä lakiesitys on kokonaisuudessaan erityisen kannatettava ja sitä se on myös hallinto oikeuksien resurssien näkökulmasta

arvoisa puhemies

kiitän lopuksi erittäin nöyrästi kristillisdemokraatteja ja varsinkin edustaja laukkasta erittäin rakentavasta oppositiopolitiikasta

arvoisa puhemies

kokonaisuudessaan maahanmuuttokustannusten osalta liikutaan siis jo vähintään miljardin euron suuruusluokassa ja todennäköisesti todelliset kustannukset ovat vielä tätäkin arviota huomattavasti suuremmat

maahanmuutosta aiheutuvia kustannuksia on ryhdyttävä alentamaan ja pikaisesti tulee toteuttaa hallitusohjelman kirjaus maahanmuuton kustannusten selvittämisestä sillä kun kustannukset ovat tiedossa on niihin helpompi puuttua lainsäädännöllisin keinoin

eräs tähän liittyvä merkittävä toimenpide on perheenyhdistämiskriteerien useassa vaiheessa tapahtuva tiukentaminen ja toivottavasti kiristykset tapahtuvat tiukoin ehdoin

lisäksi sosiaali ja terveysministeri mäntylän johdolla on valmisteltu maahanmuuton sosiaaliturvan eriyttämistä ja karsintaa

hallituksen maahanmuutto ja turvapaikkapoliittisiin ohjelmiin sisältyvien esitysten nopea toteuttaminen tulee kyllä vähentämään julkisen sektorin velkaantumista mutta vain jos ne toteutetaan täysimääräisesti

arvoisa puhemies

hallitusohjelmaan kirjattu kokeilu vapaasta kielivalinnasta parantaisi aidoksi valinnanvapaudeksi laajentuessaan monen opiskelijan kielten opiskelumotivaatiota ja toisi siten lisää kansainvälisten kielten taitajia työelämäämme

itä suomessa venäjän kieli olisi luultavasti hyvin suosittu valinnan kohde kun taas sisä suomessa esimerkiksi kiinan ja espanjan kaltaiset maailman kielet voisivat saada nykyistä laajemman jalansijan

arvoisa puhemies

erityisesti vientimarkkinoiden kiristyvässä kilpailussa vapaan kielivalinnan mukanaan tuoma monipuolisuusetu kannattaa ehdottomasti hyödyntää

arvoisa puhemies

tampereen yliopiston yhteydessä toimii vaihtoehtomenetelmäkeskus ficam jonka koe eläimiä korvaava tutkimus ja testimenetelmien kehittäminen on kansainvälisesti korkeasti arvostettua

kysyisin vielä arvon ministeriltä kuinka eri ministeriöiden välillä voitaisiin tehdä yhä syvenevää yhteistyötä vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämiseksi

tässä hallituksen esityksessä vuosilomalakia ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten että työntekijän tullessa sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana olisivat kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää omavastuupäiviä ja ne eivät oikeuttaisi lomapäivien siirtoon mutta sitten kuitenkin vähintään neljän viikon vuosiloman ansainneelle työntekijälle turvattaisiin oikeus vähintään neljän viikon vuotuiseen vuosilomaan

arvoisa puhemies

uudistus on toki jossain määrin paluuta muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen ja pidän sitä tältä osin perusteltuna erityisesti tässä vaikeassa työllisyystilanteessa

toisena asiana tässä vuosilomalain muuttamisen yhteydessä haluan nostaa esiin lomapäivien erilaisen laskentatavan yksityisen ja julkisen sektorin välillä

toisekseen tällä lakialoitteella kannustettaisiin suomalaisia yksityishenkilöitä sijoittamaan varojaan pörssiosakkeisiin ja kuten lakialoitteessakin todetaan niin suurin osa tästä sijoitusvarallisuudesta kohdentuisi mitä todennäköisimmin helsingin pörssissä noteerattuihin yhtiöihin

sitä vastoin kuntien ja valtion virka ja työehtosopimuksissa lomaviikon pituudeksi määritellään viisi päivää mikä tietysti sinänsä vastaa paremmin nykyisen työelämän käytännön tilannetta mutta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta olisi parempi että lomapäivät laskettaisiin samojen periaatteiden mukaisesti kaikissa ammateissa ja täten toivoisinkin hallituksen etsivän ratkaisua tähän asiaan

kuten olemme viime aikoina saaneet huomata niin kotimaisella omistuksella on merkitystä myös yritystemme pitkän tähtäimen investointihalukkuudelle ja samalla suomalaisten työpaikkojen säilymiselle ja syntymiselle

valitettavan suuri osa suomalaisten varallisuudesta makaa kuitenkin nykyään huonosti tuottavilla pankkitileillä eikä siten ole kansantaloudellisesti optimaalisessa käytössä ei myöskään säästäjien kannalta optimaalisesti sijoitettuna

tätä aloitteessa esitettyä asiaahan on nyt yritetty edistää jo aiemmilla vaalikausilla mutta se ei ole vielä edennyt lakimuutokseksi asti

nyt olisi oikea aika korjata tämä tilanne ja toivonkin aloitteelle vakavaa käsittelyä ja läpimenoa

ehdonalaiseen vankeuteen vapautetaan nykyisin pääsääntöisesti silloin kun vanki on kärsinyt rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa ja nuoren rikoksentekijän tai ensikertalaisuussäännöksen perusteella tuomitun ehdoton rangaistusaika on korkeintaan puolet tai sitä vähemmän

lisäksi valvottu koevapaus voi lyhentää aikaa kuudella kuukaudella

kuitenkaan yleisen oikeustajun hengen mukaista ei ole se että ensikertalaisstatukseen oikeuttava vapaudessaoloaika on näinkin lyhyt

edustaja niikko esittää myös sitä että törkeiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalta poistetaan pääsääntöinen ennenaikainen vapauttaminen ja lievennys ensikertalaisuuden perusteella

ne olisivat toteutuessaan myös merkittäviä kansalaisten turvallisuudentunteen kannalta ja antaisivat kansalaisille ja rikosten uhreille tärkeän moraalisen viestin kuten edustaja mäkelä edellä jo totesikin

myöskään yhtään yli vuoden vanhaa kantelua ei ollut vireillä vuoden lopussa

niillä on sujuvoitettu kanteluiden hoitamista sekä lisätty oikeusasiamiehen harkintavaltaa ja toimintavaihtoehtoja

osaltaan näitä kanteluaikoja on lyhentänyt myös sähköisesti tehtyjen kanteluiden osuuden huomattava kasvu

kuten edustaja mäkipääkin totesi nyt jo noin kaksi kolmasosaa niistä tehdään sähköisesti mikä on helpottanut olennaisesti kanteluiden tutkimisen nopeutettua menettelyä

myös muilla julkisen hallinnon osa alueilla voidaan pienentää hallintokuluja ja samanaikaisesti parantaa kansalaisille tarjottavaa palvelua mutta valitettavasti kaikki tietojärjestelmäuudistukset eivät ole aina onnistuneet suunnitellusti

apulaisoikeusasiamies pajuoja onkin kiinnittänyt huomiota siihen että uusia tietojärjestelmiä suunniteltaessa ja toteutettaessa on syytä panostaa viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja toteuttaa uudistukset helposti hallittavina kokonaisuuksina

oma näkökantani yhtiön tulevaisuuden näkymiin on kriittinen se täytyy tunnustaa mutta on myös muistettava että olemme kaivoksen suhteen puun ja kuoren välissä eikä sen sulkeminenkaan olisi mitenkään halpa ratkaisu eikä välttämättä oikein ympäristöystävällinenkään

kuten edustaja juhantalo täällä aiemmin totesi niin valtiovarainvaliokunnan työ ja elinkeinojaoston kuulemisissa saatiin asiantuntijoilta monia erilaisia näkemyksiä mielipiteitä ja kannanottoja jotka olivat toisinaan miltei täysin vastakkaisia muun muassa vesitaseen bioliuotuksen ja nikkelin hintakehityksen suhteen joten talvivaaran tulevaisuutta on lähestulkoon mahdotonta ennustaa kovin tarkasti tulevaisuuteen

nythän valtiovarainvaliokunta edellyttää mietinnössään sitä että valtio asettaa selvät kriteerit sille milloin kaivoksen sulkeminen olisi toiminnan jatkamista parempi vaihtoehto

vaasan hallinto oikeuden päätöksen viivästyminen on vaikeuttanut tilanteen arviointia mutta toivottavasti tuleva päätös tuo lisäselvyyttä kaivoksen tulevaisuuteen olivatpa edessä sitten paremmat toimintaedellytykset tai kaivoksen sulkemiseen johtavat olosuhteet

ensimmäisen käsitteistöllä päivystyksen neljässä sekä pohjolan vahvistus valiokunnan mietintö numero kolme näitä valtiopäiviltä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

keskeytettiin

arvoisa puhemies

ymmärrän täysin aloitteen allekirjoittajien hyvän tarkoituksen tasa arvoistaa nykyistä työelämää ja poistaa joitakin siinä esiintyviä epäkohtia

esimerkiksi työn tosiasiallisen päättymisen johdosta työntekijä ei voi irtisanoa nollatuntisopimusta ilman että hänelle määrätään karenssi

monissa tapauksissa työntekijällä on kutsuttaessa työn vastaanottovelvoite kun taas työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä

nollatuntisopimuksista aiheutuu työntekijöille myös epävarmuutta toimeentulosta ja ongelmia on monia muitakin eikä väärinkäytöksiltäkään aina vältytä

toisaalta työnantajan kannalta kyseessä on monin paikoin toimiva järjestely joka muun muassa pienentää ruuhkahuippujen tasoittamiseen liittyviä riskejä ja helpottaa palkkaamista tehtäviin joissa säännöllistä viikkotyöaikaa ei ole

osa aikatyöntekijöitä tarvitaan myös täyttämään tilapäisiä ja lyhytaikaisia työvoimatarpeita sekä vakituisten työntekijöiden poissaoloista johtuvia sijaisuuksia

erityisesti nykyisessä vaikeassa työllisyystilanteessa onkin pyrittävä välttämään työmarkkinoiden sääntelyn tiukentamista elleivät vallitsevat epäkohdat sitä välttämättä edellytä

myös vuokratyöfirmojen käyttö saattaisi kasvaa vaihtoehtona suoran työsuhteen solmimiselle

ja kuten edustaja niikko aiemmin tänään keskustelussa totesi tulee myös ottaa huomioon mikro ja suuryritysten erilaiset mahdollisuudet tarjota työtä

mielestäni nollatuntisopimusten vähentämiseksi olisi ensisijaisesti käytettävä työmarkkinajärjestöjen neuvotteluteitse sopimia keinoja

kuten on tänään todettu esimerkiksi kaupan liiton ja palvelualojen ammattiliiton sopimassa keikkatyömallissa työnantaja ja työntekijä solmivat puitesopimuksen joka määrittää tulevien työkeikkojen ehdot

kuitenkin työsopimuslakiin voitaisiin harkita säännöstä jonka mukaan työsopimus raukeaisi tai purkautuisi ilman työntekijälle määrättävää karenssia mikäli työnantaja ei ole toistaiseksi voimassa olevan nollatyösopimuksen aikana tarjonnut työtä pitkään aikaan

ja vaikka en olekaan ainakaan aiemmin ollut perustulon kannattaja saattaa hallitusohjelmassa mainittu perustulokokeilu tuoda nollatuntisopimusten osalta pientä helpotusta nykyiseen asiaintilaan

arvoisa puhemies

on kuitenkin muistettava että kyseisen kaivoksen talous ja ympäristöriskit ovat edelleen varsin suuria kuten ne ovat olleet koko sen toiminnan ajan

yksityisen kumppanin löytäminen ja hallinto oikeuden päätös purkuputkesta ovat jatkossa avainasemassa kuten muun muassa edustaja niikko aiemmin totesi

nyt jos koskaan tarvitaan puolueettomia asiantuntija arvioita ja toki vieläpä siten että kokonaisuus otetaan huomioon mahdollisimman laajasti

sitten lyhyesti turkille annettavasta avusta muuttoliikevirtojen hillitsemiseksi mikä on erittäin kustannustehokas tapa auttaa kuten edustaja terho aiemmin tänään totesi

mikäli turvapaikanhakijoiden lukumäärä euroopassa ja suomessa pysyy tänä vuonna kohtuullisella tasolla se tulee olemaan meidän kaikkien etu

jos ja kun myös venäjän rajan kautta tulevien turvapaikanhakijoiden määrä saadaan laskuun ja tilanne itärajallamme hallintaan on meillä aiempaa selvästi paremmat edellytykset selviytyä maahanmuuttokriisistä kuivin jaloin

edustaja sarkkinen totesi tänään aloituspuheenvuorossaan että talouskurikriteerit ovat olleet euroalueen ongelmien aiheuttajia mutta itse asiassa ongelmia on pikemminkin aiheuttanut sovittujen sääntöjen noudattamatta jättäminen

muun muassa kreikka otettiin alun perin mukaan euroalueeseen vääristeltyjen tilastojen perusteella ja väärinkäytöksiä katsottiin eurohuumassa läpi sormien

arvoisa puhemies

vaikka monet suomen talouden sisäiset ongelmat johtuvat paljolti taloutemme kulurakenteesta ja rakenteelliset uudistukset ovatkin välttämättömiä on myös tässä keskustelussa tuotu esiin matala korkotaso eräänä merkittävänä euroalueen hyötynä

toteutuessaan se kehittäisi myös kansallista yhteistyökykyämme ja auttaisi rakentamaan viime vuonna kärsinyttä yhteiskunnallista luottamusta kokonaan uudelta pohjalta

kuitenkin esimerkiksi myös euroalueeseen kuulumattomassa ruotsissa korkotaso on matala joten perustelu euron mukanaan tuomasta korkohyödystä ontuu tältä osin

sopijaosapuolten löytämän neuvottelutuloksen jälkeen katseet kohdistuvatkin tällä erää sekä maan hallitukseen että sakhon

en myöskään katso euron olevan ratkaisu suomen turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin kuten muun muassa edustaja kantola aiemmin tänään esitti asian olevan

valitettavasti viime vuosina euta on viety kiihtyvään tahtiin kohti liittovaltiota joiltakin osin ehkä pakon edessä mutta monelta osin ideologisista syistä